arvoisa puhemies

vain kolmessa tämä oikeus omantunnonvapauteen kielletään

suomi haluaa nyt neljäntenä maana eussa pysyä tällä tiellä jossa tämä omantunnonvapaus rajataan vain tietyille ihmisille

mikään ei ole niin suuri ilo kuin luopua omasta kyynisyydestään

sosiaali ja terveysvaliokunnan enemmistö on mietinnössään päätynyt kannalle joka yhä edelleen pitää suomen näiden neljän maan joukossa jotka haluavat kieltää yhdeltä ammattiryhmältä perusoikeuden omantunnonvapauteen

heti kun tällaisia hyviä esityksiä tulee ja löydetään vaikka yhdessä kaavoitetaan tontteja nimenomaan näihin ryhmärakentamiseen ja yhteisörakentamiseen mitä kanadassa on todella paljon kokeiltu hyvillä tuloksilla niin tällaiseen keskusteluun olen valmis lähtemään mukaan ja luopumaan kyynisyydestäni ja lisäämään sinne vähän positiivisia piiruja

tämä on käsittämätön viesti suomesta eun mallimaalta joka on ankkuroinut itsensä jo sadan vuoden ajan ihmisoikeuksien nimenomaan sellaiseen tulkintaan jossa ne koskevat kaikkia

nyt tämä omantunnonvapaus ja oikeus ilmaista tätä vapautta ollaan viemässä yhdeltä ammattiryhmältä kokonaan pois

täällä on käytetty puheenvuoroja niin puolesta kuin vastaan ja hieman hämmästyttää se että jotenkin olisi yksi parlamentaarinen ryhmä täällä jolla ei olisi oikeutta omaan vakaumukseen ja sen esille tuomiseen ja perustelemiseen

minkään maan ja kaikkein vähiten niin sanottujen sivistysvaltioiden lainsäädännön ei tulisi ikään kuin velvoittaa kansalaisiaan ihmiselämän päättämiseen millään verukkeella

arvoisa puhemies

tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on saattaa suomen tilanne yleiseurooppalaiselle tasolle sillä lähes kaikissa muissa eu maissa omantunnonvapaus terveydenhuollossa toteutuu

arvoisa herra puhemies

mitä tulee juuri tähän mitä viimeksi todettiin niin kuntapuolella sitten kun on saatu se tasemalli käyttöön tai joku kevyempi osakeyhtiömalli seuraavaksi muutetaan johtosäännöt ja sisäiset ohjeistukset ja näin se valta siirtyy sitten pois sieltä poliittiselta kentältä

myös kristillisdemokraatti voi ilmaista omaa maailmankatsomustaan ja siihen perustuvaa uskoaan ja näkemystään sille pitää tässä yhteiskunnassa olla myös tila

täällä käytiin keskustelua rasismista hetki sitten ja olimme kaikki sitä mieltä että kaikenlainen rasismi tulee torjua

koen sen erittäin no tekisi mieli käyttää sanaa loukkaavana että minä en saisi ilmaista uskoani

tässä salissa niin usein puhutaan yhdenvertaisuudesta oikeudenmukaisuuden ihanteista ja ne ulotetaan mielellään lähes kaikkiin mutta on kumma aivan käsittämätön erhe tässä että tämä yksi ainoa ammattiryhmä ei saisi oikeutta toimia elämän puolesta

täällä ei todellakaan puhuta kenenkään oikeudesta aborttiin vaan yhden ammattiryhmän oikeudesta omantunnonvapauteen

jokainen eduskunta vuorollaan säätää lakeja ja muuttaa edellisten eduskuntien lakeja muuttaa niitä jopa peruuttaa niin kuin tämä hallitus puolen vuoden ikäinen hallitus on tuonut jo kaksi esitystä lain peruuttamisesta

jos täällä tänään puhuttaisiin seksuaalivähemmistöistä kaikki lainaisivat sitä mitä eussa tapahtuu mutta kun täällä puhutaan jonkun oikeudesta omantunnonvapaudesta olla surmaamatta pieni elämä äidin kohtuun niin nyt siitä on hirveä meteli hirveä meteli

en näe mitään ongelmaa siinä että jos tämä eduskunta niin katsoo niin sillä on mahdollisuus peruuttaa viime kaudella tehty avioliittolain muutos

tämä kansalaisaloite ei estä ketään tekemästä aborttia mutta antaisi yhdelle ammattiryhmälle oikeuden nukkua yönsä hyvin omantuntonsa puhtauden säilyttäen

oikeus olla osallistumatta elämän lopettamiseen on sataprosenttisesti omantunnonkysymys

tästä on kysymys

ja se onkin hyvin mielenkiintoista miten me teemme tässä talossa ilman arviointeja sellaista lainsäädäntöä jonka muutosvaikutukset ovat näin mittavat

jaan sen huolen siitä että jos kansalaisaloitteen pohjalta voidaan suoraan ohittaa normaali lainsäädäntömenettely niin meillä on tässä kansalaisaloitelaissa valuvika

heidän mallinsa on sellainen että he teettävät kansallisen liikenneohjelman jonka pohjalta sitten tätä muutosta tehdään

se tuli ohi kaikkien normaalien käytäntöjen

tätä voi kutsua jo visioksi

toivoisin että meilläkin liikennepoliittisesti juuri niin kuin täällä edustaja heinonen toi esille olisi pitkäjänteisyyttä nähtäisiin mihin tuloksiin voidaan päästä kun tavoite asetetaan vaikka monen hallituskauden yli

suvaitsevaisuus on nyt tietyllä tavalla trendinä jätetty taakse koska suvaitsevaisuuden voimakkaat ajajat ampuivat itseään jalkaan kun eivät suvainneet niitä jotka eivät heitä suvainneet

nyt meillä on edessä sellainen uusi trendi neutraliteetti jossa kukaan ei ole yhtään mitään identiteetit katoavat suomalaiset eivät ole enää suomalaisia he ovat helsinkiläisiä tai kuopiolaisia tai lontoolaisia tai jotain

arvostan keskustelua arvostan keskinäistä kunnioitusta arvostan sitä että me täällä arvokkaasti puhuttelemme toisiamme kuulun tässä mielessä vanhan liiton miehiin

uskon että jos näistä kaikista asioista rauhassa keskustelemme ja hyväksymme tosiasiat niin kuin kaikkien muidenkin lakien kohdalla me kuuntelemme toisiamme teemme selvityksiä ja otamme osaksi päätöksentekoon nuo vaikutukset niin tässäkin ja näissäkin liitännäislaeissa meidän pitäisi hyväksyä se todellisuus joka meillä on edessämme että meillä on massiivinen määrä lakeja nyt joihin tämä vaikuttaa ilman niiden seurauksien arviointia

jos joku lakiesitys on hallituksen tuottama ja tekemä niin se ei välttämättä tee siitä hyvää esitystä

arvoisa herra puhemies

tässä ammattikelpoisuuden väljentämisessä on myös sellaisia huolia kuten luodaanko tässä nyt uutta palkkaluokkaa että kun on tietty henkilö jonka koulutustaso ei ihan yllä siihen tehtävään johon hänet väliaikaisesti palkataan niin hänet voidaan palkata siihen pienemmällä palkalla syntyykö tällaisia tilanteita

olisi hyvä pohtia asiaa silloin kun hallitus itsekin jo lähtökohdissa toteaa että joku esitys on kyseenalainen ja ei ehkä saavuta omaa tavoitettaan

niin kuin tästä esityksestä me näemme esimerkiksi nämä taloudelliset säästöt mitä tässä on kaavailtu eivät välttämättä toteudu ollenkaan vaan saattavat jopa kääntyä toisinpäin

tästä olen surullinen

täällä on jo hyvin puhuttu mihin tämä nyt esillä oleva laki tulee vaikuttamaan ja meidän kohdallamme kristillisdemokraattien on aivan selvä että avioliitto on sellainen instituutio joka on yksi perustavaa laatua oleva instituutio jolla on aivan oma erityinen asemansa yhteiskunnassa

sitten kun asia käsitellään valiokunnassa niin sielläkin asiat korostuvat asiantuntijat nostavat esiin näitä näkökulmia ja valiokunta selvästi näkee että esitystä ei kannattaisi viedä eteenpäin mutta koska se on hallituksen esitys niin sitä viedään eteenpäin

minusta tässä vastalauseessa esitetty muotoilu on erittäin hyvä vaikka en sitä nyt tässä kannatakaan mutta näen sen todella tärkeänä huolena

pidän tätä valmistelun kannalta erittäin huonona että meille tuodaan tänne esityksiä joissa ei ole asiantuntijoita kuultu

ja silloin tulee tietysti kysymys ainakin itselleni kansanedustajana lainsäätäjänä kuinka pitkälle on valmis menemään tällaisessa ikään kuin älyllisessä epärehellisyydessä jossa pettää itseään

sitähän varten valiokunnat ovat että heillä on aikaa kuunnella asiantuntijoita ja sitten tuoda mietintö tai lausunto sillä perusteella että on kuultu asiantuntijoita

uskomme että avioliiton erityisasema yhteiskunnassa lähtee juuri tästä periaatteesta että on yksi sellainen merkittävä ihmissuhde jota on tärkeää yhteiskunnallisesti suojata

nyt yritetään tuoda esitystä ja lisäystä joka ei liity asiantuntijoiden antamaan lausuntoon ja tämä on hyvin poikkeuksellista käytäntöä

tämä hallituksen esitys ei ole hyvää perhepolitiikkaa

ei olisi huono asia peruuttaa silloin kun ollaan tehty semmoinen päätös joka tulee näin merkittävällä tavalla muuttaman yhteiskuntaa

kiitoksia

en kannata näitä muutoksia

erityisen hankala esitys on yksinhuoltajaäitien kannalta sillä he eivät voi jakaa vanhempainvapaata isän kanssa ja siten omalla valinnallaan vaikuttaa vuosiloman kertymiseen

esitys heikentää vauvaperheiden mahdollisuuksia hoitaa pientä lasta kotona ja lisännee pienempien lasten siirtymistä entistä aiemmin kunnalliseen päivähoitoon

vielä yksi näkökulma

täällä on puhuttu siitä että hallituksen päätös muuttaa eläkeläisten asumistuki yleiseksi asumistueksi on oikein ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen

lomaoikeuden leikkaamisella lyhennetään vauvaikäisten kotihoitoaikaa

on moitittavaa että lainvalmistelussa on jälleen kerran unohdettu lapsinäkökulma ja että vaikutusarviot on jätetty tekemättä

ihmettelen että edetään käänteisessä järjestyksessä

sen takia meillä on eläkeläisten asumistuki koska se arvostaa näitä eläkeläisiä enemmän kuin jotain muuta asumistuen saajaa

kristillisdemokraattiseen ajatteluun kuuluu inhimillisyys ja yhteisen hyvän jakaminen niille ihmisille jotka eivät enää kykene itseään puolustamaan

en kannata lakimuutosta sillä se vähentäisi vanhemmuuden kulujen korvaamista niille työnantajille joiden noudattamassa työehtosopimuksessa annetaan paras turva lapsiperheiden vanhemmille

esityksellä olisi negatiivinen tasa arvovaikutus sillä se nostaisi potentiaalisesti äitiyslomalle jäävien nuorten naisten palkkaamisen kynnystä entisestään

katson että lakimuutos on kohtuuton ja tulenkin yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään sen hylkäämistä näillä perusteilla

arvoisa rouva puhemies

yksi parhaimpia edellisen hallituksen saavutuksia on pääkaupunkiseudulla tehty sopimus yhteistyö eli mal sopimus jossa investointeja panostetaan pääkaupunkiseudulle ja ne sitoutetaan tiettyyn asuntotuotantoon jotta saadaan edullisia asuntoja

juuri näin niin kuin edustaja niinistö sanoi

tämä keskinäinen kunnioitus ja keskusteluyhteys ovat tässä tärkeitä

en usko että tässä ihmisoikeuskysymyksessä olemme vielä täysin tutustuneet toisiimme mitä kaikkea se sisältää

tämä yhteistyö tuottaa nyt merkittävää talouden kasvua josta koko maa hyötyy ja pääkaupunkiseudulla syntyy useita työpaikkoja päivittäin

kun tässä kehyksessä edelleen jatketaan tätä edellisen hallituksen hyvää linjaa ja se on positiivinen kyllä jatketaan tänne pääkaupunkiseudulle on osoitettu erittäin paljon investointirahaa joka tuottaa nyt hyviä asioita niin onko hallituksella pääministerillä ajatus siitä että myös muualle maakuntiin tuotettaisiin samanlaisia yhteistyösopimuksia jotta kasvua ja työtä syntyisi ympäri maata

kun nämä muutokset jotka meillä tässä nyt ovat käsillä ovat niin laajoja että me teemme väärin ihmisiä kohtaan jos emme käsittele niitä niin laajasti kuin ne vaativat me ikään kuin madallamme omaa lainsäädäntötasoamme ja siitä haluan myös käydä keskustelua

no tässä valiokunnan mietinnössä on vastalause josta nämä yksityiskohdat käyvät selkeästi ilmi mutta keskeisimpänä heikkoutena ja puutteena pidän sitä että kun normaalisti tämäntasoista lainvalmistelua tehdään eli sellaista lainvalmistelua joka liittyy näin merkittävään asiaan kuin avioliittoinstituuttiin niin silloin hyvin laajasti selvitetään vaikutuksia eri ministeriöiden välillä

täällä salissa on monesti erityisesti nyt syksyn aikana toistuvasti käyty keskusteluja siitä miksi vaikutusten arvioinnit eri esitysten yhteydessä ovat olleet tekemättä

mutta nyt jostain syystä sitten tässä enemmistö on menossa ikään kuin laput silmillä ja toteaa että ei se nyt niin tärkeätä ole jos näitä vaikutusten arviointeja ei ole tehty ja tämä tietysti vähän ihmetyttää se ei ole edes kovin loogista

ei niitä silloin pidetty maailmankaikkeuden suurimpana uhkana lapsen kehitykselle vaan ajateltiin että ne olivat hyviä tärkeitä peruselementtejä

vasemmistolainen radikaaliliike nousi suomessa vanha vallattiin ja syntyi arvojen vallankumous

uskonto haluttiin pois kouluista hinnalla millä tahansa ja yhtäkkiä jumalasta tuli pahe ja kaikista arvoista jotka liittyivät kristinuskoon vanhanaikaisia

puhemies

me tässä nyt olemme sitten käyneet tämän avioliittoinstituution murtamiseen sellaisella tavalla joka kertakaikkisesti johtaa tuloksiin joista kukaan ei vielä tiedä mitä on edessäpäin

olen tehnyt lakivaliokunnan mietintöön vastalauseen ja esitän että nämä lakiehdotukset hylätään kokonaisuudessaan

niin kuin kaikki tiedämme mitä niittää sitä kylvää

jos kylvää kurjuutta niin niittää syrjäytyneisyyttä

on joitakin ristiriitoja jotka eivät ihan ilman selitystä avaudu

kysyn miten nämä yhtälöt voivat toimia

itselleni ei meinaa millään avautua tämä miten kaikki kasvu ja työllisyys voi parantua ja suomi nousee jos leikataan ne elementit pois joilla se nousu ja kasvu voisi tapahtua

kun täällä oppositio ja hallitus ovat hyvin yhtä mieltä tästä tilanteesta niin hyvä pääministeri eikö nyt olisi korkea aika kutsua koko hallitus kriisi istuntoon ja istua niin kauan että hallituksen sydän pehmenee ja rahat maanviljelijöiden maksurästeihin kaivetaan vaikka kiven alta ja maksetaan heti

ruotsissa vastaavassa tilanteessa ruotsi toimi toisin valitsi heti omaan talousarvioonsa siirtymävaiheen rahan josta maataloudelle maksettiin tuet ajallaan ja johon sitten aikanaan tulevat eun tukirahat ohjataan

on pakko kysyä miksi ruotsissa kaikki aina on helpompaa

kun ruotsalaiselta vastuuministeriltä kysyttiin oletteko tietoisia siitä että eussa ei katsota hyvällä toimianne oli vastaus hyvin selkeä

täällä edustaja toivola puhui kulttuurinmuutoksesta ja eduskunta ei voi koskaan muuttaa kulttuuria yleensä se on niin että kulttuuri muuttaa eduskuntaa ja tämäkin keskustelu on seurausta siitä yhteiskunnallisesta muutoksesta joka on hyvin nopeasti tapahtunut

ruotsissa jossa tällä alueella kulttuuri on paljon pidemmällä kuin suomessa sellainen kulttuuri kuin he ovat halunneet näkyy myös näitä ongelmia joita on syntynyt siitä kun lapsille ei enää kerrota ovatko he tyttöjä vai poikia vaan annetaan ikään kuin aikaa että he itse löytävät keitä he ovat

ruotsissa käytetään jo viimeisimmän tutkimuksen mukaan miljoonia kruunuja näiden teini ikäisten tyttöjen ja poikien identiteettiongelmiin kun he eivät pysty selkeästi identifioimaan itseään keitä he oikeasti ovat

uusissa opseissa opetussuunnitelman perusteissa sielläkin rohkaistaan opettajia olemaan kutsumatta lapsia heidän sukupuolensa mukaan